haluaisin jättää lapsilleni luottamuksen siihen että ne energiamuodot joita me käytämme ovat vailla mahdottomia riskejä jotka toteutuessaan kiskovat meidät mukanaan loputtomaan painajaiseen

voimme valita kestävän vaihtoehdon ja maailman jossa pahimman varalle ei edes tarvitse laatia suunnitelmia eikä poliitikkojen ole tarpeen kiistellä siitä voiko kaikkien kamalin vaihtoehto joskus muuttua todeksi

siitä päätöksestä jonka eduskunta tällä viikolla ydinvoimasta tekee voi tulla meidän kestävä perintömme tuleville sukupolville jotka kiitollisuudella muistavat meitä kaukonäköisyydestä kun ydinvoima jätettiin historiaan minne se kuuluu ja sen sijaan valittiin turvallinen päästötön kansakuntaa yhdistävä ja eheyttävä ja taloutta uuteen nousuun elvyttävä uusiutuvan energian vaihtoehto

arvoisa puhemies

kysyn teiltä polkupyöräverkostosta joka varmaan kuuluu myöskin teidän hallintonne alaan

katselin tilastoja viime vuosilta ja kovin vähäisiltä näyttävät nämä polkupyöräverkostot joita tähän maahan on rakennettu

jos ottaa huomioon sen että ilmastonmuutoksen torjumiseksi pitäisi tehdä kaikki mahdollinen ja kaikki mahdollinen pitäisi tehdä sen edistämiseksi että ihmiset käyttäisivät mahdollisimman vähän saastuttavia liikkumismuotoja eivätkä turvautuisi autoon niin mitä ministeriössä on tehty tämän edistämiseksi

arvoisa työministeri ihalainen mainitsitte että teidän tulkintanne mukaan nuorisotakuun toteutuminen ei ole kiinni ainakaan rahasta että sitä on

nimittäin hyvin paljon esimerkiksi helsingissä kuulee ammattikoulujen rehtoreilta että ammattikoulut eivät voi osallistua nuorisotakuun toteuttamiseen sen vuoksi että osa nuorista on niin huonokuntoisia että heistä näkee jo ennalta että he tulevat keskeyttämään opintonsa

toitte itse esille sen että linjastouudistus on hankaloittanut työttömyyden hoitoa että työttömät eivät välttämättä saa niitä palveluita joita he tarvitsisivat

meillä on monenlaisia välineitä nuorten työllistämiseksi on sanssi korttia työelämäkokeilua työllistämisbonusta mutta kuulemani mukaan ongelma on usein se että työvoimahallinnossa ei tunneta näitä erilaisia välineitä saati sitten että nuori osaisi itse erottaa ne toisistaan ja kysyä voisiko hän saada käyttöönsä esimerkiksi työelämäkokeilun

hyvin paljon kuulee sitä että työtön tulee sijoitetuksi alkuarvioinnissa a linjalle vaikka hän itse asiassa kuuluisi b linjalle jonne päästessään hän voisi saada esimerkiksi kuntoutusta tai muuta tarpeen mukaista palvelua

kysyn miten tem yhteistyössä stmn kanssa aikoo korjata tätä ongelmaa jotta nämä työllistämisen välineet olisivat helpommin tunnistettavissa ja sitten käytettävissä nuorten työllistämiseksi

ollaanko temissä tekemässä jotakin sen eteen että te hallintoon palautettaisiin tällaiset moniammatilliset työttömien palvelutiimit tai palvelut jotka ennen tätä

arvoisa puhemies

nimittäin silloin kun tässä salissa keskusteltiin yliopistolaista opetusministerit sarkomaa ja virkkunen molemmat lupasivat että yliopistouudistus tehdään nimenomaan sen vuoksi että yliopistot sen myötä pääsevät tuottavuusohjelmasta

tilanne on kuitenkin edelleen se että tuottavuusleikkuri kohdistuu yliopistoihin ja vaikka meillä on erinomainen yliopistoindeksi joka otettiin käyttöön tämän uuden yliopistolain myötä edelleen ollaan siinä tilanteessa että yliopistojen rahoitus on miinuksella

on siis aiheellista kysyä eikö valtiovarainministeriön pitäisi ottaa nyt tästä tilanteesta vastuu ja taata yliopistoille sellainen rahoitus että saadaan edes ikään kuin nenä pinnan päälle että vapautettaisiin viimein yliopistot tuottavuusohjelmasta ja taattaisiin niille luvattu työnantajamaksu

työministeri lindströmin lupaukset kyllä jäävät tyhjiksi puheiksi niin kauan kuin mitään mallia ei ole hallituksen puolelta esitetty siitä miten itsensätyöllistäjät sitten konkreettisesti saadaan sosiaaliturvan piiriin

ja tästä näkökulmasta juuri ihmettelen sitä miksi itsensätyöllistäjät juuri oli rajattu pois tästä perustulokokeilusta ja hallitus esittää että pelkästään pitkäaikaistyöttömät otettaisiin perustulokokeiluun

ja kun me olemme katsoneet sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä vaikutusten arviointeja niin on ihan fakta tämä on tosiasia että kun te teette säästöjä nämä säästöt te kohdennatte niihin jotka ovat kaikkein alimmassa tulokymmenyksessä

siinä ei ole tässä työllisyystilanteessa kyllä yhtään mitään järkeä jos ihan oikeasti halutaan työllisyyslukuja paremmiksi ja saada aitoja tuloksia tästä perustulokokeilusta

täytyy ihmetellä kyllä sitä että kun hallitus ei tosiaan käytä veroelementtiä sillä tavalla että pienennettäisiin eriarvoisuutta eikä hallitus tee mitään vaikutusarviointeja siitä miten hallituksen eri toimenpiteet vaikuttavat eri ihmisryhmiin niin tämähän on se mistä esimerkiksi talouden arviointineuvosto hallitusta kritisoi viime syksynä

onko siellä hallituksessa tehty minkäänlaisia vaikutusarviointeja siitä kuinka paljon kalliimmaksi nämä leikkauksenne tulevat yhteiskunnalle kuin se että huolehtisimme niistä ihmisistä joiden sairaus ja asema on nyt jo vaakalaudalla

sivistysvaliokunta on tämän yliopistolakiesityksen yhteydessä kuullut kahta lakia jotka liittyvät tähän yliopistolakiesitykseen ja toinen niistä on tämä laki ammattikorkeakouluista ja sitten toinen on laki suomen akatemiasta

millään ei voi puolustaa sitä argumenttia että aina toistuvasti leikataan niiltä jotka ovat sosiaalietuuksien varassa eikä kevennetä heidän verotustaan että se on se elementti jonka hallitus jättää tekemättä

on erittäin hyvä että tämä laki suomen akatemiasta on siirtynyt nyt syksyyn koska toisin kuin tämä nyt käsillä oleva laki tämä laki suomen akatemiasta on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi ja lähtökohdiltaan aika sanoisinko ohueksi

mutta siihen palataan syksyllä

siitä syystä että tämä laki ammattikorkeakouluista on liittynyt tähän yliopistolain laajempaan uudistamiseen ammattikorkeakoulujen kehittäminen ja laajempi analyysi on tässä yhteydessä jäänyt hyvin vähäiseksi

on tärkeää että eduskunnassa palataan myöhemmin siihen miten ammattikorkeakoululainsäädäntöä kokonaisuutena voidaan kehittää ja miten voidaan kehittää korkeakoulujen duaalimallia jota pidän itsekin hyvin tärkeänä ja johon täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on viitattu

tässä on tullut muutamissa puheenvuoroissa esille tämä kohtaanto ongelma johon tässä valiokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota

täytyy sanoa että laadullinen työllistyminen ja sen seuraaminen on kyllä asia jota olisi syytä tehdä myös yliopistojen kohdalla jatkossa kun tarkennetaan näitä yliopistojen rahoituskriteerejä ja muutenkin pohditaan yliopistojen kehittämistä ja varmaan sitä tullaankin tekemään

on erittäin hyvä että tähän lakiin ammattikorkeakouluista sisällytettiin samat lausumat jotka meillä on yliopistolaissa

keskeinen on tietysti tämä lausuma joka koskee maksullisuuskokeilun seuraamista ja sen kriittistä arviointia ja sitä että päätös maksukokeilun jatkamisesta voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun on kriittisesti arvioitu kokeilun vaikutukset etenkin opiskelijavirtoihin ja meidän nykyisin hyvin toimivaan opiskelijavaihtoomme

samoin itse haluan kiinnittää huomiota siihen että otimme esille tässä mietinnössämme sen että opiskelijoiden terveydenhuolto on nykyisin hyvin epätasa arvoisesti järjestetty siinä mielessä että ammattikorkeakoulujen terveydenhuolto tosiaan on kuntien järjestämisvastuulla ja se miten kunnat sen hoitavat vaihtelee hyvin paljon

siihen on ehdottomasti saatava jatkossa huomattava parannus siten että opiskelijat tulevat keskenään tasa arvoiseen asemaan

esimerkiksi edellisen demarihallituksen toteuttamasta varallisuusveron poistamisesta maksavat edelleen tämän maan köyhät

toiseksi pienten tulojen verotuksen keventäminen kannustaa työntekoon huomattavasti tehokkaammin kuin suurten tulojen

kolmanneksi pienten tulojen verotuksen keventäminen on käytännössä suora tulonsiirto köyhimmille ja tehokasta köyhyyspolitiikkaa toisin kuin nyt toteutettava ruuan arvonlisäveron alentaminen

hyvää hallituksen esityksessä on kuitenkin se että ansiotulovähennys korvataan työtulovähennyksellä mikä kohdentaa veronkevennyksiä paremmin pienituloisille ja näin kaventaa edellisten hallitusten luomia suuria tuloeroja

ensi vuoden budjetti sisältää tervetulleita parannuksia sosiaaliturvaan

apurahan saajien sosiaaliturva järjestetään vihdoin ensi vuoden alusta

syyksi on sosiaali ja terveysministeriöstä kerrottu se että maatalousyrittäjien eläkekassan tietokonejärjestelmä pitäisi uusia jotta alle neljän kuukauden mittaisia apurahapätkiä pystyttäisiin käsittelemään

tietokonejärjestelmä ei saa olla syynä siihen että taiteen ja tieteentekijöiden köyhälistö jää ilman sosiaaliturvaa

toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on rappiotilassa

sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan asetusta jolla tiukemmin määriteltäisiin kuntien järjestämän opiskeluterveydenhuollon sisältö velvoitettaisiin kunnat järjestämään opiskelijoille terveydenhuoltopalveluita ja helpotettaisiin palvelujen toteutumisen valvontaa

rahaa tähän ei ole ainakaan ensi vuoden budjettiin varattu sillä uudistuksella ei varsinaisesti ehdoteta kunnille lisätehtäviä nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna

on kuitenkin tarkkaan harkittava lisääntyvätkö kuntien velvollisuudet todellisuudessa kun valvontaa tiukennetaan

opiskelijoiden sosiaaliturva paranee ensi vuonna kun opintotuesta poistetaan puolison tulojen tarveharkinta

erityisen pikaista parannusta kaipaa perheellisten opiskelijoiden asema

suomi on tällä haavaa ainoa pohjoismaa jossa opintotuesta puuttuu huoltajakorotus

opetusministeriössä toimii parhaillaan työryhmä joka selvittää lapsiperheellisten opiskelijoiden toimeentulon ja opiskelumahdollisuuksien parantamista

tämä raha ei kuitenkaan ole tarkoitettu yliopistojen perustehtävien hoitamiseen eikä sillä siis makseta opetushenkilöstön palkkoja

arvoisa puhemies

ja aivan kuten edustaja modig niin minäkin täällä pelkään mitä tapahtuu siinä tapauksessa jos ette hallituksessa löydäkään ratkaisua siihen mitä teette jos päivähoitokysymyksessä ei yhteistä säveltä löydy

mutta tämä puhe tiekartasta kuulostaa kyllä vähän siltä että aiotte lykätä ratkaisujen tekemisen tulevaisuuteen

jäljellä on hyvin vähän enää tätä vaalikautta

lopuksi olen erittäin huolestunut siitä mistä aiotte löytää ne toisen asteen säästöt

on jotenkin hyvin kuvaavaa se että kokoomuksen kansanedustajista ainoastaan yksi on läsnä tässä keskustelussa ja hänkään ei halua keskustella tästä käsillä olevasta lisätalousarviosta vaan puheenvuorossa toisensa perään osoittaa kiinnostusta ainoastaan menneisiin vaalikausiin

mutta haluan kuitenkin edustaja zyskowiczille vastata omasta puolestani sen että viime kaudella kun vihreät oli hallituksessa me ajoimme tuloeroa kaventavaa politiikkaa

silloin kun me olimme hallituksessa pienituloisille suunnattiin veronkevennyksiä ja kaikkein pienimpiä sosiaalietuuksia nostettiin ja tuloksena oli tuloerojen kaventuminen

tällä vaalikaudella me olemme ajaneet oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa kuin istuva hallitus ja kritisoineet hallituksen vääriä leikkauksia leikkauksia jotka suuntautuvat pienituloisiin ja koulutukseen

ja olemme vaihtoehtobudjetissamme osoittaneet kuinka koulutusleikkaukset voitaisiin korvata pienentämällä ympäristölle haitallisia verotukia

jatketaan reilumpaa veropolitiikkaa ja koulutusleikkausten korvaamista ympäristölle haitallisten tukien karsimisella sekä aktiivisemmalla harmaan talouden torjunnalla kuin mitä hallitus tekee

ja kun edustaja zyskowicz kysyi millä me vihreät rahoittaisimme meidän vaatimuksiamme niin esimerkiksi pienituloisille vaatimamme kunnallisveron perusvähennyksen me rahoittaisimme siten että kiristäisimme kevyemmin verotettujen osinkojen verotusta vastaavalla summalla

nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja nuorisotakuu on ollut hallituksen yksi keskeinen tavoite ja kiitos sen me olemme esimerkiksi uudellemaalle ja helsinkiin saaneet vihdoin lisää koulutuspaikkoja

nuorisotakuu takkuaa ja sen vuoksi hallitus on päättänyt että nostetaan oppivelvollisuus ikää

siinähän säädettiin siitä että jokaisessa kunnassa pitäisi olla tällainen monialainen nuorisopalveluista vastaava verkosto jonka tavoitteena on ehkäistä nimenomaan nuorten syrjäytymistä

tämä verkosto ei kuitenkaan ole millään lailla pakollinen kunnille eikä siitä seuraa mitään sanktioita kunnalle jos se jätetään perustamatta

oletteko pohtineet sitä että oppivelvollisuusiän mekaanisen nostamisen sijasta voisimme tarkastella sitä voisiko nuorisolakia jotenkin tiukentaa että saataisiin kuntiin jonkinlaista jämäkkyyttä siihen että ne todellakin toteuttaisivat nuorten palvelut säällisellä tavalla

arvoisa opetusministeri toitte esiin kyselytunnilla

taiteilijajärjestöt olivat erittäin huolissaan siitä miten taiteen määrärahat tulevat tulevina vuosina riittämään kun siellä veikkausvoittovarojen puolella tosiaan on entistä enemmän jakajia

on erittäin suuri huoli siitä mitä taiteen edistämisen määrärahoille tapahtuu jos eta lakien taiteen edistämisestä

tehtäväksi lakiin taiteen edistämiskeskuksen tehtäväksi tuodaan myös kulttuurin edistäminen koska kuten kaikki täällä me tiedämme niin opetus ja kulttuuriministeriön tehtävänä kokonaisuudessaan on edistää kulttuuria kun taas taiteen edistäminen on kuten varmasti kulttuuriministerinä hyvin ymmärrätte aika lailla eri asia

peltoselle sen että työpajojen rahoitustahan ei ole leikattu tässä budjetissa

uuden yliopistolain yhteydessä sovittiin että yliopistoille langennut työnantajamaksu tullaan kompensoimaan niille ja että yliopistoihin ei enää kohdistu tuottavuusvaatimuksia

tuottavuusvaatimukset rokottavat edelleen yliopistojen taloutta eikä yliopistoille edelleenkään ole kompensoitu täysimääräisesti työnantajamaksua

esimerkiksi helsingin yliopiston kohdalla tilanne on se että vaikka rahoituksen sitominen niin sanottuun yliopistoindeksiin nostaa rahoitusta niin tuottavuusvaatimukset ja työnantajamaksut laskevat sitä vastaavasti eli lopputulos on plus miinus nolla

kyllähän kuitenkin totuus on se että tällä hallituskaudella on nimenomaan parannettu kaikkia vähimmäispäivärahoja ja nostettu takuueläkettä ja niin edelleen

kiljunen aivan hyvin tietää

tämä tavoite on ristiriidassa sen kanssa kuten tieteentekijöiden liittokin on tuonut esille että tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta halutaan kuitenkin parantaa ja opettajaopiskelija lukumääräsuhdetta halutaan kohentaa ja siitä kannetaan huolta

kiitos edelliselle puhujalle erittäin hyvästä ja konkreettisesta puheenvuorosta jossa otettiin hyvin esille se miten nämä lääkekorvausten leikkaukset vaikuttavat esimerkiksi diabeetikkojen kohdalla

kuten täällä tänään on monta kertaa monissa eri puheenvuoroissa tuotu esille niin myös valtiontalouden tarkastusvirasto on katsonut että tuottavuusohjelmasta on tullut lähinnä henkilöstön vähentämisohjelma eikä tuottavuuden parantaminen ole ollut ensisijainen tavoite

minusta tämä on hyvin huolestuttavaa

toivoisin että sosiaali ja terveysministeriö jossakin vaiheessa tekisi tästä selvityksen minkälaisia erilaisia kirjavia käytäntöjä kunnissa on koska se tuntuu loukkaavan ihmisten perusoikeuksia jos nämä viestit pitävät paikkansa

on todettava että yliopistojen kohdalla tämä on totta